mutta otamme vakavasti että riski on siihen että ne vievät tämän tyyppistä suunnitelmaa eteenpäin ja halusimme korostaa mitä ongelmia siihen tulee liittymään

enemmistö työpaikoista säilyy

käyttämättömyys liittyy paljolti myös siihen että muun muassa talous ja eurokriisin tuoksinassa aikaa ei ole eussa jäänyt yhteisen ulkopolitiikan kehittämiselle

tähän on pyritty löytämään erilaisia uusia keinoja sekä lomautettujen että irtisanottujen kohdalle niin että heidät saataisiin mahdollisimman nopeasti koulutukseen että ihmiset säilyttäisivät työmarkkinakykynsä ja kelpoisuutensa niin että kun uusi nousu alkaa ja työvoimaa varmasti tullaan tarvitsemaan ei syntyisi pitkäaikaistyöttömyyttä vaan väki pääsisi takaisin töihin

hallitus teki juuri viime viikolla peri aatepäätöksen energiatehokkuustoimenpiteistä joilla suomen energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi ja energian kulutus käännetään laskuun

keskustan eduskuntaryhmä tukee sitä hallituksen ajattelutapaa että turvallisuudesta pitää huolehtia luonnollisesti mutta emme me tarvitse ylisuojelua

siitä syntyi tämä ehkä ongelmallisin tilanne

haastavassa tilanteessa ovat monet muutkin eu ja euroalueen maat

vain korkea työllisyysaste ja hyvä tuottavuuden kehitys sekä julkisissa palveluissa että yksityisellä sektorilla takaavat että kykenemme huolehtimaan eläkkeistä ja julkisten hyvinvointipalveluiden riittävästä tasosta ja saatavuudesta

arvelen että tämän kokemuksen jälkeen kyllä opitaan hallinnon kaikilla tahoilla se että tiedon pitää kulkea

kunnat päättävät veroprosenteistaan syksyllä

joillakin näistä näyttää olleen taipumusta ajatella että jäsenyys euroalueella merkitsee turvasatamaa eikä tarvetta uudistustoimiin emu jäsenyyden myötä enää ole

ja hallitushan tässä ja eduskunta itse asiassa joutuvat tekemään sitä työtä mikä työelämässä kuuluisi normaalisti työelämän osapuolille mutta kun eivät ne ole saaneet ratkaisuja aikaan niin nyt vastuu on siirtynyt korostetusti hallitukselle

voidaan ehkä luottaa siihen että kahvilan asiakkaat ehkä jaloillaan äänestävät siitä onko kesäkahvilassa riittävä ilmastointi tai että ehkä viranomaisten ei tarvitse miettiä sitä missä joku pariskunta haluaa vanhuutensa päiviä elää

tästä johtuen meillä on hallituspohjasta riippumatta jo pitkään vallinnut yhteisymmärrys siitä että suomalaisten työuria pitää pidentää sekä alku että loppupäästä

niin kuin totesin tämä tietokatkos ei koskenut vain valtioneuvoston ja tasavallan presidentin kanslian välistä tietoa vaan kyllä tämä koski käytännössä koko hallitusta että tässä myöskään tätä päivämäärätietoa ei ollut hallituksen piirissä

itse asiassa aiheesta on jo tänään komissioedustajan ja venäjän talousministerin välillä keskusteluja jatkettu

me emme ole kuntien kohdalla myöhässä

pitäisikö tämän vuoksi puolueiden tai ehdokkaiden kampanjoiden kokoa rajoittaa tietyllä euromäärällä

energiantuotantojärjestelmät eriytyvät alueellisesti

nämä rahoitusmallit joilla kehitysmaita tullaan auttamaan pitää hakea tässä aivan lähimpien kuukausien aikana niin että kööpenhaminassa saadaan ilmastopaketti aikaan sopimus aikaan ja eun kautta

arvoisa puhemies

parastaikaa eu kuitenkin valmistelee päivitettyä strategiaa

ruokahuollon korkea taso omavaraisuus ja turvallisuus ovat maatalouden toimintaympäristöön liittyvissä esityksissä mukaan lukien eläinten hyvinvointi ensisijaisia

jotta yritystasolla ja työpaikkatasolla saataisiin vielä kilpailukykyä lisättyä niin kysyn oikeastaan ministeri lindströmiltä paikalliseen sopimiseen liittyen

tämä on hallituksen kanta

pohjoisella vyöhykkeellä mahdollisuudet liittyvät biomassaan etelän aurinkovyöhykkeellä aurinkoenergian keräimiin ja näiden väliin jäävällä vyöhykkeellä tuuli ja aaltoenergiaan

vaalibudjetteja koskevat rajoitukset ovat kansainvälisesti katsoen yleisiä

hyvinvointimme tarvitsee maksajia

eräät maat ovat vaarassa vajota heikon kilpailukyvyn ja hitaan talouskasvun ansaan eikä edessä oleva väestön ikääntyminen suinkaan auta asiaa

hallitus on johdonmukaisella tavalla parantanut ihmisten sosiaaliturvaa niiden voimavarojen puitteissa joihin me laskemme olevan mahdollisuutta

myös taloudellinen katsaus toimitettiin eduskunnalle tiedoksi

on oikea hetki tehdä

me olemme sen ilmoittaneet että me tulemme kuntataloutta seuraamaan tarkkaan ja tekemään sitten siihen liittyen johtopäätöksiä

näissä molemmissa on runsaasti tietoa valtiontalouden tilasta ja kehitysnäkymistä mutta myös kuntataloudesta ja julkisen talouden kokonaisuudesta

pohjan tälle luovat hallituksen jo tekemät päätökset perusturvan kehittämisestä sekä peruspalveluiden rahoituksen tuntuvasta lisäämisestä

kampanjoiden kokoon liittyvän rahoituksen valvonnan vaikeus liittyy erityisesti talkootyön määrän arviointiin

minkälaista valmistelua on menossa sen eteen että työpaikkatasolla jolla parhaiten tunnetaan ne mahdollisuudet pärjätä lisättäisiin näitä mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

ja tällä hetkellä jokainen näkee että nämä voimavarat ovat aika rajalliset tämä maailmankriisi iskee meihin mutta on tärkeää että niille ihmisille jotka apua tarvitsevat myös sitä yhteiskunnan pitää antaa

arvoisa puhemies

hallitus on sopinut siitä että kun tuottavuusohjelmaa valmistellaan eteenpäin tullaan nämä kartat laittamaan päällekkäin että luonnollisestikaan rakennemuutospaikkakuntien tilannetta ei pidä vahingoittaa

me itse olemme perustaneet nämä työryhmät jotka omalta osaltaan tulevat antamaan syöttöjä hallitukselle ja ministeriöille keräävät myös kansalaisilta ideoita tekevät sitä samaa työtä mitä viime vaalikaudella täällä eduskunnassa myös paljon tehtiin

mutta kyllä nyt kun eduskunta on ryhtymässä lisätalousarvion käsittelyyn olennaisinta on pyrkiä vaikuttamaan niihin kohteisiin jotka elvytyksen kannalta ovat kiireellisimpiä

onko oma kahvitus talkoilla vai kahvilapalvelujen käyttö onko esitteiden talkoojakelu vai jakelufirman käyttö onko nettisivut tehty omana työnä vai mainostoimistossa

eduskunnalla ei ollut huomautettavaa kehysselonteon johdosta

kyllä tällä kansakunnalla on varaa myös tässä lamanjälkeisessä tasapainottamistoimessa pitää kaikkein pienituloisimmista huolta

unionin jäsenmailla on huomattava määrä kykyjä ja voimavaroja mutta emme osaa vielä yhdistää niitä riittävästi vaikuttaaksemme tehokkaasti vakauden puolesta maailmassa

nyt on pöydällä lukuisia suuria ratkaisemattomia kysymyksiä

siellä on meillä kumppanit siellä on näitten eri kansallisten verojen kannattajia ja ideoitsijoita meidän lisäksemme muitakin ja siinä porukassa pyritään hakemaan sellainen malli jolla tämä valtion budjettirahoituksen sivusta haettava rahoitus haetaan

sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskeiset linjat lyödään kiinni lähiaikoina ja eduskunta saa ensimmäisiä lakiesityksiä käsiteltäväkseen jo tänä vuonna

tuntuu että myös edustaja rinne antoi vahvan tukensa

heti kevätistuntokauden alussa hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn muun muassa kaivoslain ja vesilain kokonaisuudistuksen sekä vaali ja vaalirahoituslainsäädäntöä koskevat esitykset

hallitus on oman massiivisen pakettinsa sekä rahoituspuolelta että nyt erilaiseen rakentamiseen ja kouluttamiseen liittyen tehnyt

hallitusohjelmassa on seitsemän aihealuetta valittu joissa erityisesti tätä normien purkua tehdään

tässä meillä on sellainen aikaikkuna jonka yhteydessä alueellistamista voidaan tehdä ilman että siitä yksilötasolla työntekijätasolla aiheutuisi sellaisia haittoja

uudistustyössä korostuvat meille kaikille tärkeät sanat

tavanomainen käytäntö on että hallitus antaa vuoden aikana kaksi lisäbudjettiesitystä ensimmäisen keväällä ja toisen syksyllä

toiseksi suomi parantaa energiaomavaraisuutta ja saavuttaa sähköomavaraisuuden aikana jolloin maailmassa on käynnistynyt uudenlainen valtioiden välinen kilpailu luonnonvaroista

toivottavasti niissä ovat kohdennukset mahdollisimman kohdallaan ja saadaan mahdollisimman suuri teho kaiken sen päälle mitä kuukausi sitten voimaan tullut tämän vuoden elvyttävä budjetti jo antaa

sosiaaliturvaa uudistamme kannustamalla ihmisiä työntekoon ja parantamalla pitkäjänteisellä tavalla jälkeenjäänyttä perusturvaa kuten pienimpiä eläkkeitä

mutta kun näitä harkitaan lähinnä rahansiirtojen verottamista niin kannattaa kuitenkin ehkä päähuomiota kiinnittää siihen millä tavalla löydettäisiin sellainen näihin päästöihin liittyvä kansainvälinen kauppa tai maksujärjestelmä jossa puututtaisiin tähän varsinaiseen kysymykseen

hallitukset voivat luoda otollisia edellytyksiä yksityisille investoinneille vähäpäästöisessä taloudessa

ne on hyvin valittu niillä on merkitystä talouden ja työllisyyden ja yrittäjyyden edistymisen kannalta uuden teknologian käyttöönoton kannalta mutta on myös aiheita jotka menevät kansalaisen arkeen ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin ja luovat edellytyksiä sitä kautta yhteisöllisyyden paremmalle toteutumiselle

järjestely ei ole puolustusvoimillemme ilmainen

sosiaalitupossa sovittiin hallituksen pyynnöstä joistakin lisätoimista eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi ja työurien pidentämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tänä vuonna ensimmäinen lisäbudjettiesitys annettiin tavanomaista aikaisemmin ja myös syksyn lisäbudjettiesitys tullaan antamaan normaalia aiemmin yhtä aikaa ensi vuoden talousarvioesityksen kanssa

hallitus odottaa toimia myös kunnilta

hallitusten tehtävänä on luoda oikeat kannustimet sekä varmistaa toimintaympäristön ennakoitavuus ja luotettavuus jotta investointeja uskalletaan tehdä

kunnilla on vastuu siitä että jokainen suomalainen saa palveluja kohtuullisin kustannuksin ja on ilmeistä että kuntien yhteistoiminta alueiden ja maakuntien päättäjät joutuvat pohtimaan perusteellisesti koko palvelujärjestelmää tehdäänkö oikeita asioita oikeissa paikoissa ja oikeilla tavoilla

kolmanneksi ratkaisuilla vahvistetaan pitkiksi ajoiksi kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ja lisätään talouskasvua sekä saatetaan liikkeelle miljardiluokan investoinnit tällä vuosikymmenellä

voidaan sanoa että puutteistaan huolimatta kyse on ollut puolustusvoimille monella tapaa hyödyllisestä järjestelystä

työllisyyden parantaminen kilpailukykytoimilla julkisen velkaantumisen hallintaan saaminen ja kolmanneksi uudistaa suomea niin että voimme turvata palvelut myös tulevaisuudessa

maailmanlaajuinen talouskriisi voi heikentää maailmalla kiinnostusta ilmastopolitiikan edistämiseen ja kansainvälisesti sitoviin päästötavoitteisiin

kun katsotaan millä tavalla vuosi sitten elokuussa ennakoitiin silloin nähtävissä olevaa suhdannelaskua ei tiedetty vielä minkälaiseksi kriisi muuttuu mutta panostukset olivat suuret

se saattaisi olla kuitenkin ehkä kaikkein paras tässä

minusta meidän lainsäätäjinä pitää muistaa se että jokaisella normilla on lopulta hintalappunsa ja se pitää laskea

hallitus otti syksyllä järjestöjen toiveet huomioon kun valmistelimme lain jolla estettiin työeläkeyhtiöiden omistamien osakkeiden pakkomyynnit

eun taistelujoukkoihin osallistumalla puolustusvoimat on voinut luoda kriisinhallintaan nopean toiminnan kykyä jota ei aiemmin ollut olemassa

hallituksen talouspolitiikan jo päätetyt elvytystoimet ulottuvat pääsääntöisesti ensi vuoden loppuun asti

keskustelussa ovat olleet niin yritysten valtionyhtiöiden etu ja kansalaisjärjestöjen säätiöiden kuin kuntien antamat tuet

rahamarkkinoiden pankkitoiminnan vakauttamisen osalta olemme kaikki varautumistoimet tehneet erittäin paljon etukäteen

velkaantumisen kasvu voi velkadynamiikan vuoksi hitaan kasvun ja inflaation oloissa jatkua vielä pitkään vaikka julkisen talouden tasapainottamisessa edettäisiinkin

kyseisillä päätöksillä mobilisoidaan energiateknologioiden kehitystä luomalla nopean kasvun kotimarkkinat alalle millä pitäisi olla kilpailuetuamme luova vaikutus

nyt pitää kyllä kaksi asiaa sanoa

arvoisa puhemies

tavoitteena oli ettei eläkelaitosten tarvitsisi ryhtyä osakkeiden pakkomyynteihin meneillään olevan finanssikriisin seurauksena

jos olette katsoneet sekä valtiovarainministeriön että suomen pankin suhdannekatsauksen niin käy selvästi ilmi että oikeastaan vain tämä julkisen kysynnän lisääntyminen on nyt se kasvava osa kansantaloudessa ja toisekseen me lisäämme ihmisten ostovoimaa ennen muuta nyt tänä vuonna muun muassa veronkevennyksillä